sitten toinen vakava kysymys on tietysti harmaan talouden pureutuminen hallinnon ja politiikan rakenteisiin joka on pysäytettävä

eli edustuksellisen demokratian ja kansanvallan kannalta meillä on todella tärkeä aika putsata avoimesti pöytä myös tältä osin ja lähteä todella myöskin politiikan teossa sillä tavalla liikkeelle että kansalaiset tietävät miten päätökset syntyvät keitä istuu pöydissä joissa päätökset tehdään millä valtakirjalla merisalon ensimmäisessä hallituksessa esimerkiksi

ja te olette samaan aikaan sallineet halpatyömarkkinat oleskelulupakäytännössä ei tiedetä missä asuvat edes laittomat maahantulijat sisäministeriöltä on siirretty maahanmuutto ja turvapaikka asiat

aika pitkälti komission johdolla talouskomissaarin johdolla ajelehdittiin ja tietysti erityisesti edellinen hallitus osin kolkkapoikamaisesti lähti myöskin kritiikittä seuraamaan näitä ratkaisuja

tarkastusvaliokunta ei tee budjettipäätöksiä mutta tämä tapa jolla tämä tuodaan nyt esille antaa nimenomaan nyt tukea myös sille jatkotoiminnalle myös eduskunnan piirissä

nyt yhtäkkiä haetaan ryhtiä sitten tällä kerjäläislainsäädännöllä kun on hävinnyt käsistä muun muassa perusteettomien turvapaikanhakijoiden käsittelyt ja laittoman maahanmuuton hallinta

minä haluan korostaa että kyllä eduskunnalla on vastuu myöskin konkretisoida näitä nyt välittömästi muun muassa valtiovarainvaliokunnan puolesta joka käyttää sitä budjettivaltaa nyt tekemällä mietinnön ensi vuoden talousarviosta

valtiovarainvaliokunnan puolella ensinnäkin tietysti eri vaiheissa olemme kiinnittäneet huomiota tämän rahaliiton hallinnan ja monienkin periaatteiden jatkuvaan mitätöintiin muuttamiseen tilanteen mukaan

me olemme sopineet tämän kauden aikana valtiovarainvaliokunnan muun muassa hallitusvastaavien kesken että senaatti on otettava tarkempaan syyniin

tässä vauhdissa on myöskin meidän perustuslain mukainen eduskunnan kansallinen budjettivalta ollut liikaakin äärirajoilla

arvoisa puhemies

se on ollut meidän mietinnöissämme ihan yhtä pitävästi kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on jämptisti ja oikein esitellyt asian ja se on myös meidän valtiovarainvaliokunnan kanta

me halusimme ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja eduskunnassa takeet maanpuolustuksen suorituskyvystä korvaavista järjestelmistä ja aikataulukeskusteluhan tuli myöskin sen takia esille

sdpn hylkäysesitys joka oli nimissäni ei perustunut pelkästään valtiontalouden ja muuhun vastuuseen vaan siinä nimenomaan me toimme esille myöskin sen että taloudellista epävakautta seuraa myös poliittinen epävakaus ja arjen turvattomuus ja näimme myöskin kreikkaan liittyvät vakavat yhteiskunnalliset sisäiset vaikutukset

kehityspolitiikka on työtä myös suomen sisäisen turvallisuuden puolesta muun muassa laittoman maahanmuuton ja mo nien muiden ongelmien torjuntaa nimenomaan siellä missä ongelmat tänä päivänä syntyvät

mutta myöskin peräänkuulutettiin enemmän uudenlaisten rajat ylittävien uhkien torjuntaan liittyviä kysymyksiä joihin täällä ei ole juurikaan huomiota kiinnitetty

sinänsä olen samaa mieltä että omistajaoh jaus muun muassa valtio omisteisten yhtiöiden palvelutaso ohjaus ja kaikki on häivytetty virkamiehille ministeriöihin ja tämä on vakava asia tämän kansanvallan ja eduskunnan kannalta sitä pitäisi paremmin avata

minä myöskin haluaisin voimakkaammin kytkeä kehitysyhteistyön nimenomaan oikeusvaltion ja demokratian vahvistamiseen ja näiden maiden naisten aseman turvaamiseen ja vahvistamiseen

toinen oli se että valtiovarainvaliokunnan aloitteellisuus vaikutti talousneuvoston professoriryhmän muodostumiseen juuri sen takia että voimme kansallisesti arvioida paremmin muun muassa näiden velka ja alijäämäkriteerien suhteen kansallista tilannetta ja vaikuttaa toivon mukaan uskottavammin myös eu komission suuntaan

näistä puhutaan nyt ikään kuin uusina havaintoina

muuten tämä tuki valuu herkästi kyllä hiekkaan

on syytä kyllä kyseenalaistaa ja läpivalaista myöskin näitä kriteerejä niiden toimivuutta nykyisessä euroopassa ja ennen kaikkea myös kansallisen selviytymisemme talouden työllisyyden ja kasvun näkökulmasta eikä olettaa että ne millimetritikulla laskettuna ovat välttämättä oikeassa kokonaisuudessa mukana

olen hyvin huolissani edustaja tolvasen esittämästä linjauksesta

valtiovarainvaliokunnan sosialidemokraatit ja sosialidemokraattien eduskuntaryhmä pysäyttivät tämän taisteluhelikopterijärjestelmän läpiajon eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä

kehitysyhteistyön merkitys edellyttää myös sen hyväksyttävyyden varmistamista

hankkeiden pitää olla niin suunniteltuja että rahaa ei seiso vaan vaikuttavuus on kunnossa ja tällaista tilannetta ei synny

arvoisa puhemies

on hyvin vaarallista jos tältä osin mennään poliisiylijohtaja paateron aikoinaan väläyttämälle tai oliko se ministeri holmlundin väläyttämälle linjalle että armeijan sotilaat voisivat pitää yllä sisäistä turvallisuutta ja järjestystä jos poliisit eivät riitä

sillä on myöskin tietty vaikutus kansallisen parlamentaarisen päätöksenteon osalta koska siinä syntyy vääjäämättä kuten saksalainen sanoo schattenverschuldung varjovelkaantumista jäsenmaille

haluan vielä korostaa että itsekin olen ollut valmistelemassa ministerineuvoston puolelta tämän direktiivin lähestymistapaa mutta tähän direktiiviin ei kuulu eikä se säätele humanitäärisiä perusteita vaan ne jäävät kansallisesti säädeltäviksi

nimenomaan poliisin toiminnan organisoinnilla ja myöskin poliisin johtamisella pitää varmistaa että sisäisen turvallisuuden kannalta uhkaavat henkilöt pystytään poistamaan maasta mahdollisimman nopeasti

valtiovarainministeriön virkamiehet menevät suomen pankin selän taakse ja suomen pankilta ei ole tästä varsinaista analyysia kuulunut

tehtiin tällaisia nopeita ikään kuin olemassa olevien virkojen uudelleen perustamisia paperilla ja erityisesti tämä koulutustaso ja poistuma on hallitsematta

tätä ajattelua pidettiin täysin arvottomana ja suhtauduttiin vähän keventävällä tavalla hallituksen taholta niin edellisten pääministerien kuin valtiovarainministerien taholta kun sitä useissa yhteyksissä siitä lähtien esitin suuressa valiokunnassa valtiovarainvaliokunnassa ja tässä salissa

minusta on myöskin aivan järkyttävää todeta että te täydellä pokalla puhutte aserekisteri ynnä muista asioista kun todellisuudessa te ette jokelan jälkeen tehneet mitään ennen kuin kauhajoen uusi tragedia tuli

jos italialainen valtionyhtiö käynnistää miljardien investoinnit rakentamalla kuusikerroksista pääkonttoria hammerfestiin niin kyllä tässä jossain suhteessa ollaan jälkijunassa ja pahasti

tällaista ei ole missään maailmanjärjestelmässä ja tämä oli tärkeätä että nimenomaan näihin nyt pystyttiin puuttumaan mutta ne eivät ole siis direktiivillä hoidettuja vaan ne ovat nyt ministeri thorsin maahanmuuttaja turvapaikkapolitiikkaa

toki myönnän sen että kansainvälisen terrorismin torjunnassa armeijan tiedustelusta josta hyvin vähän muuten puhutaan sen kuuntelusta tai salaisten pakkokeinojen tai salaisten tiedustelutietojen käytöstä verrattuna suojelupoliisin toimintatapaan olisi syytä ruveta puhumaan millä tavalla pääesikunta ja puolustusvoimat toimivat alueella joka muutoin on sisäisen turvallisuuden viranomaisilla hyvin säänneltyä

kuitenkin eu puheenjohtajuuden aikana yksi suomen puheenjohtajuuskauden keskeinen sisäisen turvallisuuden asia oli eun laittoman maahanmuuton torjuntayhteistyössä

silloin olisi pitänyt berliinin yhteydet löytää olisi pitänyt pystyä hakemaan myöskin kestävämpää ratkaisua koska näissä euroopan rahoitusvakausvälineratkaisuissa olivat juuri nämä ongelmat että ei haluttu puuttua näihin kasinokapitalismin taustoihin sijoittajavastuisiin ei rahoitusmarkkinaveroihin

ei se pitkä raja ole mitään iloa tuonut kun euroopan laajuisten liikenneverkkojenkin ydinverkkojen valmistelussa suomi laiminlöi edunvalvonnan komission valmisteluun

nyt toivoisi että myöskin laajemmin toivon mukaan kokoomuksenkin taholta palattaisiin vielä siihen linjaukseen jonka käsitin silloin nauttivan muun muassa kokoomuksen luottamusta mutta joka on niin kovin vähän ollut enää esillä sattuneesta syystä

ongelmahan on se että alaikäisten lasten osalta te olitte muistaakseni hyvin aktiivisesti vastustamassa aikoinaan esitystäni siitä että alaikäisten lasten jotka hakeutuvat suomeen taustat ja matkareitit pyritään selvittämään

tällaisista asioista me keskustelemme kun pitäisi todella katsoa miten meidän talouden ja työllisyyden kilpailukykyä venäjän ja pohjoisen osalta vahvistetaan

toisaalta keskeiset maat ruotsi iso britannia joilla oli suurimmat intressit euroalueella istuivat silloin jo katsomossa ja suomi sitten pelasi kaikin panoksin

eli tämä koko turvapaikkajärjestelmä on päässyt käsistä teidän väärien signaalienne ja toimintanne ansiosta

tässä tarvitaan paitsi näitä kahdenvälisiä kosovon kaltaisia laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palauttamiseen liittyviä sopimuksia myös tehostamista

lainmuutos olisi vaatinut kuulemma niin paljon aikaa

se on kerta kaikkiaan ollut asia joka on ikään kuin pantu vain jonnekin maahanmuuton alle ja ikään kuin oletetaan että asiat ovat kunnossa

siinähän oli tämmöinen mahtava luettelo väistyvistä takaajista

mutta kyseessä on erittäin vakava ilmiö johon liittyy organisoitua rajat ylittävää rikollisuutta siihen liittyy ihmiskauppaa työorjuutta

täytyy sanoa että poliisin talousjohtaminen ei ole kovin hääviä ollut ennen ja sitä piti ministerin johdolla tehdä

itse asiassa valitettavasti suomessa lähdettiin ikään kuin rakentamaankin vähän tietoisesti pimeän ulkomaisen työvoiman valvonnan heikentämisellä muun muassa halpatyömarkkinoita ja kaksia työmarkkinoita joihin sitten tämän laittoman maahanmuuton kasvu aika lailla sovitettiin

nyt toivoisi kyllä että olisi paremmin hallitusohjelman linjaus siitä että ministerin ja ministeriön johdolla myös sitä poliisin johtamista tehtäisiin

nyt tässä tilanteessa nämä saksan ja ranskan intressit on sillä tavalla nyt meidän myöskin mietittävä että euroalueen kokonaisuuden vinoutuma pitää nyt meidän hyvin tarkkaan arvioida

hän on selkeästi tuonut nyt esille ne arvot jotka ovat selkeästi kovenemassa kokoomuksen puolella

itse asiassa näitä poliisihallinnon organisointiasioita ei ole arvioitu koko hallintorakenneuudistuksen painopisteiden oikeellisuutta sillä tavalla kuin eduskunta aikoinaan budjetissa edellytti

se on synnyttänyt erittäin vakavia ongelmia

te katsotte että hyvinvointivaltio ei ole luonut yhtään innovaatiota

laittoman maahanmuuton torjunta joka euroopan unionissa on kuitenkin yhteinen politiikan sitoutuminen sisäisen turvallisuuden ja eun ulkorajaturvallisuudenkin osalta pitäisi nostaa uudelleen kyllä vakavamman tarkastelun kohteeksi koska monet näistä turvallisuusongelmista esimerkiksi väkivaltaiset tapahtumat saattavat liittyä juuri laittoman maahanmuuton kautta täällä maassa oleskelevien ihmisten aikaansaamiin turvallisuusriskeihin

he eivät tarvinneet viime vuonna edes puolta talousarvionsa budjettiin merkittyä velkaa valtiontaloudella vetää hyvin

eli myöskin saksan ongelma alkaa olla eun talouden sisäinen epätasapaino ja siitä johtuu muun muassa jopa saksalaisten työnantajien halut lähteä palkankorotuksiin ja kulutusta tukeviin ratkaisuihin

edellisellä kyselytunnilla ei ollut mahdollisuutta saada puheenvuoroa ja nyt on minusta laajemmin ulkomaalaislain taustaa ja tätä nykyistä tilannetta vasten vähän tarkasteltava tätä asiaa

kyllä selvästi ja rehellisesti te olette tuonut esille libera säätiön ja wahlroosin ajatukset jotka entistä vahvemmin nyt lyövät läpi kokoomuksen

totuus on se että tässä ollaan selkeästi vaarantamassa nyt liikenneturvallisuutta ja kentällä operatiivista toimintakykyä

mutta meidän kannaltamme on erittäin tärkeä nyt että suomen kansallisen selviytymisen näkökulmasta meidän oman valtiontalouden toimintakyky talouden ja työllisyyden puolesta varmistetaan

edellisen hallituksen aikana ja euroopan unionin yhteinen linjaus ja suomen kanta maahanmuutto ja turvapaikka asioita käsittelevässä ministerineuvostossa jossa neljä vuotta olin ja myös eun puheenjohtajuusaikana oli se periaate että maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta on työmarkkinoiden vakauden ja kotouttamisen onnistumiseksi välttämätön

se on selkeästi havaittu

meillä on esitykset veropohjan oikeudenmukaisesta laajentamisesta tulo ja omaisuusvero huomioon ottaen ja harmaan talouden kuriin saattamisesta

näin ei voi olla

niitten laukeaminen olisi tässä tilanteessa todella pitkä matka mustaan aukkoon verrattuna esimerkiksi siihen mihin ruotsin kehitys on menossa

tätä lausetta en ole kuullut kyllä tämän hallituksen taholta tässä salissa kertaakaan sanottavan

kyllä nyt edustaja pekkarinen kun viime kaudella muun muassa stora enson osalta puhuttiin suomen kansallisen metsäteollisuuden turvaamisesta niin kyllä edellisen hallituksen ministerit menivät solidiumin selän taakse

joulukuuta talousarviota käsiteltäessä täältä puuttui pääministeri

petri salon politiikan seuraukset mitä tämä kokoomuksen asenne on todella merkinnyt maahanmuutto ja turvapaikka asioiden riistäytymisessä

nyt käsitellään erittäin vakavassa talous ja työllisyystilanteessa suomen valtiontalouden perustaa

kyllä lopuksi täytyy sanoa että kun tätä kriisiä on hoidettu se on ollut yhden totuuden hoitoa

kyllä täällä nyt jälkiherännäisyyttä tapahtuu

tänään on puhuttu valtion omistajapolitiikasta

minusta meidän pitäisi nimenomaan etukäteen ilmoittaa että suomi ei hyväksy gmo tuotteiden tulemista koska kysymys on siitä että suomi ei tule pärjäämään bulkkituotannolla

ja täytyy sanoa että ei minkäänlaista ymmärtämystä näistä asioista ollut kyseisellä taholla ennen viime vaalien aikaa

arvoisa puhemies

siitä olisi syytä laajemminkin käydä keskustelua mitkä ovat valtion tavoitteet ja rooli alue teollisuus työllisyys ja ympäristöpoliittisissa kysymyksissä

nyt hallituspuolueet täällä sitten hoitavat hallituksen hommaa ja ovat tehneet valtiovarainvaliokunnan mietinnön jossa tunnustetaan meidän kaksi vuotta vanhan vastalauseen otsakkeet

kyllä myös on valitettavasti sanottava että kun tämän eun kriisin talouskriisin kasinokapitalismin kriisin syyllisiä aikanaan pöytään kutsutaan niin siinäkin uskallan frankfurter allgemeineen kyllä viitata

me voimme varmasti keskustella tasavallan presidentin ja ylempien valtioelinten suhteesta täällä vähän kriittisestikin

mutta edustuksellinen demokratia ei voi perusoikeuksien työn ja kansallisen turvallisuuden osalta tehdä lausumia ja kannanottoja vaan sen on toimittava eduskunnan budjettivallan mukaisesti

nyt mistä olen todella huolissani on se että on luotu tietoisesti halpatyömarkkinoita

mutta minua kyllä järkytti edustaja niinistön puheenvuoro jossa hän totesi että hänen tekee mieli poistaa varmistin aseesta kun hän kuulee sanan parlamentarismi

tämä puheenvuoro minkä valtiovarainministeri piti oli tärkeä

olen ihan samaa mieltä siinä pöydässä eu eliitin ohella on medialla hyvin keskeinen paikka niin yhden totuuden politiikkaa tämä kriisinhoito on ollut

sitä ei hallita ja nyt on kyllä erittäin tärkeätä että eduskunnassa tutustutaan näihin tutkimuksiin joita gmo tuotteiden osalta on tehty

petri salon edustama kokoomus tuo harmaat markkinavoimat liittoon ministeri thorsin ja vihreiden sinisilmäisten arvojen kanssa

ne ovat aika järkyttäviä ja vakavia ja tältä osin ei pidä mennä eun selän taakse ja ikään kuin myöskään tuottajien valinnan taakse